hallituksen näkemyksen mukaan tätä voitaisiin edesauttaa liittämällä uusiin euroalueen valtionlainoihin niin sanotut yhteistoimintalausekkeet joiden perusteella lainojen uudelleenjärjestelystä sopiminen on mahdollista kaikkia lainanantajia sitovilla määräenemmistöpäätöksillä

hallitus on sitä mieltä että eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoimaa pitää lisätä jotta kotimainen kysyntä pysyisi edes jossakin mallissa niinä aikoina kun vienti ei vedä

ja miksi näin

nämä sopimukset vaihtelevat keskenään ja tällöin on mahdollista käyttää myös kotitalousvähennystä

toinen näkökulma ovat liikennehankkeet eli tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen tai ainakin siihen varautuminen siinä vaiheessa kun näistä kaivoksista tulee totta ja yritetään louhia

meillä on hyvin tiivis yhteistyö pohjoismaiden välillä puolustusmateriaali ja puolustusyhteistyöalalla ja sitä on päätetty tiivistää koska koemme että se on suomen intressien mukaista ja muissa pohjoismaissa koetaan vastaavalla tavalla

on vaikea nähdä että pystyttäisiin pääsemään kovin tiukkaan eurooppalaiseen sääntelyyn mutta kyllähän meidän pitää tietysti olla sitä mieltä että eurooppalaisia talouksia pitää hoitaa tiukemmalla kurilla ja keskittyä kilpailukykyyn

eli me olemme tehneet sen mitä olemme pystyneet samaan aikaan kun olemme leikanneet menoja ja nostaneet toisia veroja velkaantumisen taittamiseksi

siksi että minun pitää pystyä ennen euroryhmän kokoukseen menoa sparraamaan eduskunnan kanssa asioista jotka mahdollisesti tulevat esiin koska nyt meillä on ollut semmoisia tilanteita että me emme tiedä mistä me keskustelemme

jos suomi tekisi vastaavan niin meillä olisi kyllä hyvin vaikea sitten enää löytää keinoja velkaantumisen taittamiseksi

toinen näkökulma

mutta meillä voidaan tehdä sitä selvitystyötä ehkä jopa valmistelutyötä tässä rinnalla ja katsoa että jos sieltä nyt sitten saadaan jotain uutta tietoa niin sen mukaan sitten lakiesitystäkin korjaillaan

täällä on myös puolueita jotka edustavat erilaista eettistä arvopohjaa ja näin ollen on selvää että kun me haluamme kunnioittaa toistemme vakaumuksia niin me emme pysty tämmöisissä eettisissä asioissa määräämään tai tekemään äänestyspäätöksiä hallituksen sisällä siitä mikä etiikka on vahvempi toistansa vahvempi

todennäköisesti ainoa parlamentti euroopassa joka kykeni olemaan ajan tasalla tekemään päätöksiä ja antamaan tukea siihen on suomen parlamentti

jos me olisimme kiristäneet kovasti palkkaveroa niin kuin joku haluaa niin se olisi todennäköisesti johtanut kovaan nimellispalkkakorotuspyyntöön joka olisi osaltaan heikentänyt työllisyyttä ja lisännyt inflaatiota

tänään se viimeistään kävi selväksi kun keskustelimme puolustusvoimain komentajan kanssa ja puolustusministeriön edustajien kanssa

arvoisa puhemies

eli olisi helppo hoitaa vain yhtä ongelmaa mutta me joudumme hoitamaan monta ongelmaa yhtä aikaa

niillä ei ole mitään tekemistä sen kunnioituksen kanssa jota minä koen niitä ihmisiä kohtaan jotka työskentelevät kaikkein vaikeimmassa asemassa ja tilanteessa oman isänmaansa puolesta minut jo mennyt työ otetaan pari lisäkysymystä vielä lisää edustaja asko seljavaara lisäkysymys onko seljavaara olkaa hyvä

sitten ehkä vielä tämmöinen vähän suurempi kysymys jota on pohdittu aikaisemminkin on se mitä kautta sitä malmia pitäisi kuljettaa pois

jos me tekisimme lyhyellä aikavälillä vastaavan niin se verotulomenetys olisi lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä niin merkittävä että sitten me emme enää uskottavasti voi sanoa että velkaantuminen taittuu

ne maat jotka ovat olleet kilpailukykyisiä ennen kriisiä ovat nousseet kriisistä myös nopeimmin ylös ja näin myös suomen kohdalla on

positiivisia näkemyksiä perusteltuja näkemyksiä on paljon

minä luulisin että moni kansalainen kokisi turvattomuutta jos hänelle tulisi semmoinen tunne että hallitus ei uskalla tehdä vaikeita asioita sen takia että se haluaa säästellä itseään eli että hallituksessa ajateltaisiin että meille nämä haasteet ovat liian vaikeita tai että me emme uskalla ottaa kritiikkiä vastaan jota takuuvarmasti tulee

suomen hallitus on tehnyt tätä asiaa koskevan aloitteen muualle euroalueelle ja tätä suomen aloitetta käsitellään muualla euroalueella paraikaa

se ei ole ihan huomisen asia mutta pidemmän aikavälin kysymys kuinka me pääsemme vaikka tuolta pohjoisen kautta jäämerelle ja kuljettamaan sitä kautta sitten malmia markkinoille

me tarvitsemme tämän kriisin jälkeen joka ei siis vielä ohitse kasvuhakuista talouspolitiikkaa

nyt olisi kysymys siitä voidaanko tätä harjoitustoimintaa laajentaa siten että ruotsi ja suomi osallistuisivat islannin ilmatilan valvontaan

puhemies

mutta tunnustan sen että jos ihminen saa palkkana vastaavat tulot hän maksaa paljon enemmän veroa ja tämä on joissakin tapauksissa väärin erityisesti silloin jos se sama palkka jonka kuka tahansa ammatti ihminen saa voidaan joissakin ammateissa kääntää sitten ne lataan heti helpommin vero tai kevyemmin verotettavaksi

niissä keskusteluissa käydään myös suomen neuvottelutavoitteita läpi ja jos niitä vuodetaan julkisuuteen niin minä olen sen pöydän ympärillä ainut jolla ei ole vaatteita

ihan lyhyesti

arvoisa puhemies

niitä nyt tällä hetkellä juuri puretaan eli työttömyysvakuutusrahasto on se paikka jonne tätä puskuria on kerätty ja nyt kun työttömyys kasvaa sieltä sitä puskuria puretaan

meillä on erittäin hyviä esimerkkejä valtiovallan ja sitten yksi tytöistä valtionhallinnon yksiköistä joissa tuottavuusohjelmaa on viety määrätietoisesti eteenpäin

budjetti on täynnä erilaisia elvyttäviä ratkaisuja kuten hankintojen aikaistukset jotka ovat nimenomaan tilapäisiä ja joista tulee uusia työpaikkoja tai mittavat satsaukset rakentamisen vauhdittamiseksi

tästä syystä johtuen hallitus on sitoutunut siihen että me emme tee sellaista lakiesitystä hallituksen esitystä jossa otettaisiin kantaa sukupuolineutraaliin avioliittoon

tätä mikä on oikein ja mikä on suomalaisille ihmisille tänä päivänä ja tulevina kuukausina hyvää on jouduttu miettimään perin juurin

tämä rahakysymys

toisaalta inflaatio on taittunut jolloin menemme alaspäin edelleenkin vaikkapa ruokaveron alentamisen kautta ja näistä tulee sitten niitten ihmisten tulonlisäys jotka eivät maksa valtionveroa

muun muassa ministeri vapaavuoren työn alla olevista kasvu ja siemenvaiheen rahastoista haetaan ratkaisua mutta esimerkiksi ponssen kaltaisille yrityksille yhteisöveron alennus ensi vuoden alusta tuo heti sinne viivan alle lisää

mutta alun pitäen on ollut semmoinen ajatus että tämä on osa puolustusvoimien normaalia toimintaa siinä mielessä että rahoja käytetään lentämiseen harjoittelumielessä ja sitä voidaan tehdä vähän eri puolilla mutta tämä asia oli minulle nousee

skinnari ei ed

niistä tulee uusia työpaikkoja

komission roolin tulee kuitenkin olla keskeinen näiden esitysten ja vaihtoehtojen valmistelussa koska kyse on unioniin ja sen perussopimukseen liittyvästä toiminnasta

me olemme päätyneet siihen että pienempi riski massatyöttömyyteen hyvinvointiyhteiskunnan kurimukseen sisältyy siihen vaihtoehtoon että yritämme pitää kreikan edes jollakin tavalla tolpillaan ja painostaa sitä tekemään kovaa saneerausohjelmaa

sasi meistä ei olisi voinut kantaa sitä vastuuta jota me olisimme joutuneet kantamaan jos olisimme yksin riitauttaneet tämän vakausmekanismin synnyttämisen euroopassa

exit strategia on suomen aloitteesta esillä sen takia että me pohjoismaissa olemme arvostettuja nimenomaan terveen taloudenpidon historiamme pohjalta

mutta jokainen kansanedustaja tietenkin ja se ei ole edes meistä kiinni voi tehdä aloitteen jos niin haluaa ja siihen jokainen kansanedustaja ja ministeri voi osallistua jos niin haluaa nyt elämä on se että tämä on se e

edustaja anttilalla joka oli erinomainen maatalousministeri taisi olla valtiosihteeri ja minusta se oli hyvinkin perusteltua sen takia että esimerkiksi maa ja metsätalousministerin työ on erittäin eu painotteista kotimaisten asioitten ohella ja että siihen tarvitaan poliittinen valtiosihteeri joka pystyy eu päässä neuvottelemaan tietenkin ministerin ohjeitten ja hallituksen ohjeitten mukaisesti

se on varmasti yksi suurimpia verouudistuksia pitkään pitkään aikaan tai ehkä koskaan mitä suomessa on tehty

minä toivon että tämä luottamus jälleen voitaisiin palauttaa eli se avoimuuden kulttuuri mikä suuressa valiokunnassa on ollut voitaisiin palauttaa jotta voimme puhua avoimesti etukäteen asioista ilman vaaraa että joku eduskuntaryhmä vuotaa suomen neuvottelutavoitteita julkisuuteen

tämä ei ihan aidosti ole kauhean helppo kysymys jos halutaan niin ettei yrittäjyyden kannusteita samalla vähennetä

eli on viety tuottavuusohjelman tavoitteita eteenpäin palvelun saatavuus ja laatu on parantunut myös työssäjaksaminen on parantunut

tästä eteenpäin minä toivon että myös keskusta osallistuu myös jatkossa tähän parlamentaariseen valmisteluun koska sen näkökulma on todellakin pidempi kuin tämän vaalikauden näkökulma

tänään pistetään tuonne vmn sivuille kaikkien nähtäväksi tämmöinen taulukko joka nyt ehkä sitten kaikkein parhaiten kertoo mitä on tehty jotta voidaan puhua oikeiden faktojen perusteella

jos verrataan pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia joihinkin muihin euroopan alueisiin tai latinalaiseen amerikkaan niin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on tunnettu siitä että meillä on aina ollut vahva julkinen talous ja se ei ole pelkästään tullut siitä että meillä on korkea veroaste vaan se on tullut siitä että talouskriisin jälkeen asiat on laitettu kuntoon

onko mahdollisesti valtiovarainministerillä sosiaali ja terveysministerillä tai jollakin muulla taholla toimenpiteitä valmistelussa siltä osin että näitä muita toimenpiteitä vietäisiin eteenpäin

jos suuremmat teollisuusyritykset menestyvät niin hyvin monet pienet yritykset jotka ovat teollisuusyritysten ympärillä myös menestyvät

näin ollen siinä hetkessä piti osata tehdä päätöksiä ja minä olen erittäin kiitollinen siitä että eduskunta oli niin hyvin varautunut tekemään päätöksiä antamaan tukea niille asioille joista niinä yön tunteina päätettiin

suurempi riski massatyöttömyyteen pahoinvointiin ja hyvinvointiyhteiskunnan kurimukseen sisältyy siihen vaihtoehtoon että sanomme että kaatukoon kreikka syökööt kreikkalaiset oman soppansa itse sen ovat keittäneet

sen jälkeen tieto korjattiin ja koska kysymys oli siitä että asiat ovat hoidossa eli koneet jotka suomen ilmatilaan tulivat oli tunnistettu eli meillä ei ollut mitään erityistä ongelmaa sen asian suhteen niin en osannut ajatella että tästä metodista olisi koskaan kukaan ollut kiinnostunut

itselläni on erityisavustajia ja on valtiosihteeri mutta enpä ole vielä koskaan herännyt semmoiseen aamuun että olisin huomannut että avustajat olisivat tehneet ne päätökset ja minä luen ne lehdestä

meillä on riski että joku valtio kaatuu mikä voi sysätä sitten mittavaan pankkikriisiin mikä voi sysätä luottohanojen kiristymiseen mikä voi sysätä vakaviin ongelmiin yritysten pystyssä pysymisessä siis hyvien yritysten pystyssä pysymisessä

yhteistyötä pitää pystyä tekemään suurissa kysymyksissä ja erityisesti tässä kunta ja sote uudistuksessa yhteistyötä tehdään jo tänä päivänä maakunnissa

aivan yhtä lailla kuin tässä puhutaan siitä kuinka paljon valtionhallinnosta tulevina vuosina poistetaan pitää huomioida että se on pieni osa siitä mikä meiltä eläköityy tai siirtyy muutoin toisiin tehtäviin

tilanne on todella huolestuttava monen kotitalouden ja raskaastikin velkaantuneen perheen ja pikavippeihin joutuneiden perheiden ja yksilöiden osalta

puhemies

minä tiedän että meistä moni tuntee niin mutta meidän pitää pystyä tekemään ratkaisut kylmän viileän harkinnan perusteella eikä viha ja kosto mielessä

se on meille ollut aivan yhtä vaikeaa kuin kaikille muillekin mutta meillä se on tehty koska olemme rakastaneet hyvinvointiyhteiskuntaa niin paljon että olemme laittaneet julkisen talouden kuntoon kriisin jälkeen

mutta oecdn tuloerokasvuhommasta täytyy tietysti todeta se että kun me olemme kaikkein alhaisimpien tuloerojen maa niin suhteellinen muutos on se joka suomen kohdalla on tapahtunut ja siinä on ollut kaksi selittävää tekijää jotka tässäkin jo aiemmin todettiin

eilisessä valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa missä pääjohtaja liikanen toimitusjohtaja korkman alivaltiosihteeri hetemäki ja allekirjoittanut olimme mukana minulle jäi semmoinen kuva että kaikki asiantuntijat joihin en itseäni laske tässä yhteydessä tukivat tätä päätöstä

valiokunnan lausunnossa pyydetään selvittämään onko puuttuminen jäsenvaltioiden talouspoliittiseen päätöksentekoon kaikilta osin välttämätöntä ja oikea suhta uet on täten onko puuttuminen jäsenvaltioiden talouspoliittiseen päätöksentekoon kaikilta osin välttämätöntä ja oikeasuhtaista

näitä muita toimenpiteitä perään myös onko tulossa

ei ole leikannut

nämä ed

eli kaikki se mitä viranomaispuolella on voitu tehdä tähän mennessä on tehty

arvoisa puhemies

meidän suomalaisten pitäisi pystyä toimimaan niin että minimoidaan julkisen tuen määrä ja maksimoidaan ihmisten vapaaehtoisen valinnan määrä